selkeä suunnanmuutos on tapahtunut viime vuosista siinä että ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja on lisätty oppisopimukseen on tullut voimavaroja työpajatoimintaan

heinäluoma oli valtiovarainministerinä yhtään uutta innovatiivista asiaa ei tullut miten yliopistoille annettaisiin rahaa ja tämän hallituksen aikana on luotu uusia keinoja rahoittaa yliopistoja sen lisäksi että valtiovalta kantaa perusrahoituksesta vastuun aivan kuten erinomaisesti ministeri virkkunen totesi

on tärkeää katsoa että kela kantaa vastuunsa taloustalkoista mutta riittävien voimavarojen turvaaminen on tärkeää

kiitos kyllä vielä kelan henkilöstölle siitä että vaikka uusia tehtäviä on tullut organisaatiouudistus on tehty ja taloutta tasapainotettu niin etuuksien käsittelystä ollaan selvitty kunnialla ja se on hieno asia

mutta kyllä nyt tässä haluan sanoa kun näin ministeri anni sinnemäen kannanoton jossa hän ehdotti toimia tulevalle vaalikaudelle että haluaa nyt sinivihreää hallitusta kannustaa että vaikka koko hallitus istuisi alas kun toimia ei odoteta pelkästään ministeri anttilalta vaan myöskin ministeri braxilta mahdollisesti myöskin eläinlääkärien koulutusta tarvitaan ja muuta että hallitus istuisi nyt tämän eläinsuojeluasian kanssa alas ja tekisi toimet talkoot että tällä vaalikaudella nämä asiat saataisiin eteenpäin ettei enää hallituksen piiristä tulisi heittoja että vasta seuraavalla vaalikaudella ministeri sinnemäki

mutta kysyn arvoisa puhemies ihan lyhyesti kun nyt on ollut mahdollista kannustaa yrityksiä ja yksityisiä henkilöitä antamaan rahaa yliopistoille on tärkeää että ympäröivä yhteiskunta myöskin rahoittaa yliopistoja eivätkä vain veronmaksajat niin kysyn onko mahdollista että tämä kannustin voitaisiin vakinaistaa ja ehkä nostaakin sitä rajaa

myöskin etsivä nuorisotyö on hyvä tulos tästä työstä

miten nämä toimet joita yhteistyöllä on tehty ovat edenneet ja aikooko hallitus vielä kaavailla lisävoimavaroja esimerkiksi ammatilliseen koulutukseen

ihan lopuksi arvoisa puhemies totean että olemme nähneet näinä päivinä kuinka tärkeää on se että on riittävästi tutkimustoimintaa jotta tutkittu tieto on perusteena lainsäädännölle

se on sanottava että nyt todellakin nuoret pääsevät paremmin koulutukseen kun tehtiin suunnanmuutos siinä että ei jätetty nuoria ilman aloituspaikkoja

on arvokasta että käymme keskustelua kansaneläkelaitoksen toiminnasta

on myöskin arvokasta se että käymme yleisesti keskustelua tästä valtion taloudellisesta tilanteesta ja meidän työllisyyskehityksestä

mutta kysyn vielä ministeri anttila teiltä

onko tosiaan niin että eläintensuojeluun liittyvissä asioissa ja ennen kaikkea valvonnassa on riittävät resurssit koska evirasta tulee koko ajan viestiä siitä että heillä ei ole riittävästi voimavaroja

aivan selvää tietenkin on että olennaista on se että suomalaisilla on työtä ja toimeentulo ja sitä kautta verotuloja jota kautta sitten rahoitetaan myöskin nämä etuudet joita kansaneläkelaitos toimeenpanee

me keräämme tässä myöskin sosiaali ja terveysvaliokuntaan jossa tämä kertomus on kuultavana niitä asioita joita sitten siellä syvemmin voidaan käydä läpi

ja te varmasti tiedätte sen miten kipeä ja vaikea tilanne tässä taloudellisessa tilanteessa on opetusministerille ja koko hallitukselle kun koulutuksen tontille on jouduttu leikkauksien osalta menemään

toivon että vihreät todellakin avaisivat sen varjobudjettinsa ettei tule sellaista harhaluuloa muunneltua totuutta julkisuuteen kansalle että ikään kuin jossakin sitä rahaa olisi ja että on pahaa tahtoa kun koulutuksesta leikataan

valtiovarainvaliokunnassa kyllä tarkkaan on käyty nämä säästöt läpi ja pidämme tärkeänä että hallitus ja opetusministeri tarkkaan katsovat että opetuksen ja tutkimuksen laatuun ei näillä säästöillä kosketa

mutta se tulee olemaan todella todella vaikea toimi ja tehtävä

uudistuksella parannetaan julkisen talouden kestävyyttä noin prosenttiyksiköllä ja turvataan eläkejärjestelmämme rahoituksellista kestävyyttä

tämä esitys on välttämätön osoitus siitä että me suomessa kannamme vastuuta ja kykenemme tekemään rakenteellisia uudistuksia emmekä anna suomen ajautua kreikan tielle

on hyvin tärkeää että eläkeuudistuksesta keskustellaan laajasti

työn ja yrittäjyyden edistäminen on hallituspolitiikan ykkönen siinä haluan hallitusta kannustaa

kun me elämme pidempään pitäisi eläkemaksuja nostaa kun eläkemenot nousevat ja kestävämpi ratkaisu on todellakin se että lisäämme työntekoa

on hyvä että ollaan oltu sitkeitä yhteiskuntasopimusasiassa ja kun nyt sopimus on syntymäisillään kokonaisuus on ratkeamassa niin kysyn

työurien pidentäminen

tässä jaoston puheenjohtajan puheenvuorosta voi kyllä jatkaa että oli harmillista että tämä tärkeä yliopistoja koskeva verolaki tuli niin myöhään eduskuntaan ja puutteellista valmistelussa oli se että opetusministeriön kanssa ei ollut tehty riittävästi yhteistyötä mutta onneksi verojaostosta löytyi yliopistojen ystäviä ja saimme tämän lainsäädännön kuntoon

täytyy kyllä sanoa että tarkastusvaliokunta on jälleen tehnyt erittäin hyvää työtä

kun tämän mietinnön luki niin tässä tuli hyvää evästystä hallitukselle joka rakennepakettia vie eteenpäin ja kehysriiheen valmistautuu

lisätalousarvio käydään huolella läpi valtiovarainvaliokunnassa mutta haluan sanoa että on tärkeää että kaiken taloudellisen tiukkuuden keskellä tehdään tärkeitä arvovalintoja

täällä on todettu että tämä esitys perustuu työmarkkinakeskusjärjestöjen kompromissisopimukseen joka todellakin täyttää edellisen hallituksen rakennepaketin tavoitteet

haluan tässä kyllä todeta oppositiolle kun kovin usein opposition puolelta todetaan että tämä hallitus erityisen huonosti olisi vaikutusarvioinnit tehnyt kuten edustaja saarikko totesi että olemme kärkihankkeessa erityisesti ottaneet tämän lapsivaikutusten arvioinnin kehittämisen koska sitä ei aiemmin ole tehty

aivan erityinen tavoite kataisen hallituksella on se että jokainen nuori pääsisi koulutuksen syrjästä työn syrjästä kiinni ja tämä havainto tässä että mitä varhaisemmassa vaiheessa puututaan on kyllä syytä opetusministeriössä ja hallituksessa lukea

erityisen tärkeää oli se mikä näissä kahdessa edellisessä puheenvuorossa oli että tarkoitus ei ole vallitsevaa oikeustilaa muuttaa eli yliopistojen verotuksen osalta vaikka ne eivät ole enää valtion tilivirastoja elinkeinotoiminnan arviointi pysyy nykyisellään

arvoisa puhemies

kokoomuksen eduskuntaryhmä on tälle eläkeratkaisulle antanut tukensa mutta nostan esille muutamia asioita joita valiokuntakäsittelyssä on hyvä käydä läpi joita on arvioitava ja tarkasteltava

tämä on erittäin hyvä ja tärkeä merkki siitä että tämä hallitus on myöskin tasa arvon hallitus

ensi vuoden painopisteitä ovat ryhmäkokojen pienentäminen maahanmuuttajataustaisten lasten valmentavan perusopetuksen laajentaminen mutta myöskin jatkuvat nämä toimet joita tänä vuonna aloitettiin

jos me vain keinotekoisesti tilastollisesti venytämme oppivelvollisuusikää niin se ei auta ketään vaan siirtää ongelmia

mutta ikävää mielestäni oli että tähän se ei vielä ehtinyt ja siksi tämän asian nostin esille ja totesin tuossa että tämä uudistus on osana sipilän hallituksen sote palvelurakenneuudistusta teemme palvelurakennetta ihmisen näköiseksi

on todettava että eläkeuudistus ei ole työurauudistus koska se ei sisällä työelämän kehittämiselementtejä tai ennen kaikkea työnantajalle taloudellisia insentiivejä pidentää työuria ja siksi työelämää pitää kehittää niin kuin täällä erityisesti sosiaali ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja totesi

kiitos siitä

erittäin perusteellisesti verojaosto kävi nämä perustelut läpi ja omalta osaltani voin sanoa että niihin eduskunta voi olla tyytyväinen samoin myöskin yliopistomaailma

erityisopetuksen oppilaanohjauksen ja kerhotoiminnan vahvistaminen

erityisesti alleviivasimme yliopistojen erityisluonnetta

omaishoito on yksi osa sitä ja on aivan selvää että siksi me halusimme lakiin nämä hyvinvointi ja terveystarkastukset jotta kohdataan säännöllisesti omaishoitaja ja voidaan sitten varautua siihen jos omaishoitaja ei enää jaksa ja on sitten muita mahdollisuuksia

on myös todettava että kannusteet jatkaa työuraa vanhuuseläkeikää lähestyttäessä jäävät tässä ratkaisussa laihoiksi kun korotettu karttuma poistuu

jokainen kunta tulee saamaan rahaa tästä potista

mutta kysyisin vielä kun täällä on valiokunnan puheenjohtaja että pidättekö toimeksiantoamme siinä työryhmässä riittävänä että tämä järjestelmä voidaan kunnolla arvioida ja riittävässä ajankohdassa että seuraavaan hallitusohjelmaan saamme viimeistään kirjaukset

missään nimessä omaishoitajana olemisen ei pidä olla pakko vaan pitää olla mahdollisuuksia siirtyä esimerkiksi yhteisökotiin

vammaislainsäädännön kokonaisuudistus tehdään sen takia että me saisimme selkeän ja vammaisten ihmisten osallisuutta ja yhdenvertaisuutta turvaavan lain

esitykseen sisältyvä niin kutsuttu työuraeläke luo uusia valinnanmahdollisuuksia eläkkeelle jäämisen ja työssä jatkamisen välille mutta se ei täysimääräisesti toteuta eläkeuudistuksen perustavoitetta eläkkeellejäämisiän myöhentämisestä

arvoisa puhemies

oli hyvä että ministeri totesi että tämä lainsäädännön uudistus tätähän on jo odotettu lähtee liikkeelle niin että tavataan vammaisjärjestöjä

kehystä ei yhtään kasvatettu että olisi tullut lisää ammatilliseen koulutukseen aloituspaikkoja

helsingin yliopiston erityisasema verotuksellisesti on ollut haastava ja kilpailuoikeudellisesti siihen on tarvinnut tehdä muutoksia

pidin erittäin tärkeänä sitä että me verojaostossa teimme ponnen ja vaadimme lainsäädäntöä eli edellytämme että maaliskuun loppuun mennessä hallitus tuo yliopistolakimuutoksen jossa selkeästi lakisääteisesti kirjataan se että helsingin yliopiston apteekin osalta helsingin yliopistolle tulevat kompensaatiot

on myös tärkeää että kun tätä valmistelua viedään eteenpäin niin tehdään kunnollinen vaikutusten arviointi ja sekin on luvattu tässä tiedotteessa

ja on aivan erinomaista että tässä esityksessä on joustavia elementtejä eli työeläketurvassa on jatkossakin joustavia elementtejä

kun tämä herättää huolta ja ymmärrän että tämä herättää huolta kun tiukkoja säästövaateita on niin lupaatteko että kun tämä teidän esityksenne on tehty te kuulette vaikutusarvioitten kera vammaisjärjestöjä

helsingin yliopisto on maamme paras yliopisto huippuyliopisto ja on hyvin tärkeätä että yliopistouudistuksessa tätä helsingin asemaa ei vaurioiteta

mutta enemmän rahaa tulee yliopistoille kuin edellisenä vuotena

on myös tärkeää alleviivata ja sanoa ääneen kun tämä lakiesitys on lähetekeskustelussa että työkyvyttömyyseläkkeen tason korottaminen lieventää eläkeläisköyhyyttä ja työeläkemaksun eläkevähenteisyyden poistaminen parantaa eläkkeiden tasoa

on hyvin tärkeää myöskin että naisten työmarkkina asemaa ja epätasa arvoon johtavia rakenteita poistetaan ja yksi on vanhemmuudesta työnantajalle aiheutuvat kustannukset

on tärkeää että tässä asiassa edetään niin että tuo työelämän häpeätahra ja yrittäjyyden jarru saataisiin poistettua

sinivihreä hallitus on edelläkävijä

ensimmäistä kertaa hallitusohjelmatasolla tunnustetaan metropolialueen merkitys koko suomen hyvinvoinnille ja tehdään konkreettisia toimia alueen erityiskysymysten ratkaisemiseksi

totesin puheenvuorossani sen että hallituksen linja on se että talous pitää laittaa tasapainoon ja paukut pitää laittaa siihen että työtä ja yrittäjyyttä tulee

mutta sanon sen että kannustan kyllä hallitusta siihen että se mitä yrittäjyydestä hallitusohjelmassa on luvattu ylitetään ja uskon että tästä myöskin keskusta on samaa mieltä

mutta sanon kyllä keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtajalle että kun sanoitte että hallitus kääntää selkänsä lapsiperheille niin se ei kyllä pidä paikkaansa

aktiivinen ja elinvoimainen metropoli toimii globaalitaloudessa koko maan kehityksen veturina ja luovuuden lähteenä

on erinomaista että työttömien lapsiperheiden työttömyysturvaa peruspäivärahaa nostetaan asumistuen parannukset pureutuvat sinne kaikkein köyhimmille lapsiperheille myöskin toimeentulotukeen erityisesti yksinhuoltajille jotka ovat kaikkein vaikeimmassa asemassa tulee lisäystä

kyllähän keskustan vastalauseessa teidän vaihtoehtobudjetissanne siellä sakari sairaanhoitajan ja oili opettajan taskussa kädet on niin että kyllä täällä helsinkiläinen lapsiperhe miettii kun te verotatte heidät aivan kuralle

se on välttämätöntä jotta metropoli olisi monien mahdollisuuksien asuinpaikka kaikille täällä asuville ja jotta tavallisella kaupunkilaisella olisi varaa ja ennen kaikkea hyvä ja turvallista asua metropolissa

ehkä viestinä on hallitukselle se että kulttuurialan kuuleminen tämän lain valmistelussa jäi sillä tavalla vajavaiseksi että tästä on hyvä ottaa koppia

yhteenvetona tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan hyvään esittelyyn on kyllä todettava että suomalaisia piinaava kosteus ja homeongelma on todellinen jättityömaa joka kaipaa kipeästi nykyistä järeämpiä toimia

tarkastusvaliokuntaa täytyy kiittää erinomaisesta mietinnöstä

kun katsoo sitä mietintöä jonka sosiaali ja terveysvaliokunta valmisteli niin siinä on todella monia huolenaiheita joihin myöskin tuossa eräässä puheenvuorossa kiinnitettiin huomiota

siitä kyllä olen huolissani

on myös hyvä todeta että valtiovarainvaliokunta on jo budjettimietinnössään useasti ja viimeisimmässä mietinnössään todella painottanut että tämä on iso ongelma jossa kaivataan valtion apua ja ohjausta

laadukas päivähoito ja varhaiskasvatus on suomen tulevaisuuden kannalta ehkä tärkeimpiä palveluita

jotta kunnat tämän asian ymmärtäisivät ja ottaisivat onkeensa niin se lausuma jonka valtiovarainvaliokunta on tehnyt että tehtäisiin läpinä kyväksi kuntien palveluiden kustannukset mitä mikäkin palvelu maksaa ajaisi myöskin sitä että kunnissa ymmärrettäisiin mihin kannattaa panostaa puhumattakaan tietenkään inhimillisistä kustannuksista